pohdinta siitä milloin rikoksen valmistelu muuttuu yritykseksi missä kohtaa siitä tulee yritys on tässä lakiesityksessä hyvin tarkkaan säädelty ja rikoksen valmistelun kriminalisointi edellyttää konkreettisia valmistelutoimia siis sellaisia toimia joissa hankitaan tai valmistetaan rikoksen tekemiseksi tarvittavia välineitä hankitaan tiloja tai tehdään suunnitelmia rikoksen tekemiseksi sovitaan rikoksen tekemisestä rikoskumppanin kanssa

tässä olen huolestunut siitä että jos se myyntiedustaja korhonen siellä sotkamossa jättää passatinsa talliin sen takia ettei enää kannata lähteä töihin niin tämä on aika vakava kysymys tälle yhteiskunnalle

tämä puitepäätös joka mahdollistaa tuomitun siirron suorittamaan vankeusrangaistusta kotimaassaan samoin kuin meillä nyt on ollut pohjoismaiden välillä tämä toimiva yhteistyö on hyvä askel

miten nyt sitten kun näitä veroratkaisuja tehdään säilytetään tämä kannustavuus siinä että erityisesti työmatkaliikenteeseen kannustetaan ja mahdollistetaan siinäkin yksityisauton käyttö eikä vannota vain sen pelkän joukkoliikenteen varaan kun se ei tässä maassa joka paikassa toimi ja ne yhteydet eivät ole riittävät

mutta niin kuin tässä aiemmissa puheenvuoroissa muun muassa edustaja tolvasen puheenvuorossa tuli hyvin esille on syytä nopeuttaa tätä menettelyä ja tutkia sitä järjestelmää että jo siinä vaiheessa kun asia on oikeudenkäynnissä voitaisiin lähteä valmistelemaan tätä vangin siirtoa eikä tarvitsisi odottaa sitä että tämä vankeusrangaistuksen suorittaminen on suomalaisessa vankilassa jo alkanut

arvoisa herra puhemies

tässähän varmasti on tarpeen myös se että tästä mahdollisuudesta informoidaan ja siinä tietysti suomen edustustot ja lähetystöt ovat avainasemassa

ihmisoikeusmurehtijoille voi sanoa että huoli pois tässä todella vaaditaan konkreettisia toimenpiteitä

arvoisa herra puhemies

nyt kun kaupunkiseutujen joukkoliikennettä paikalliset joukkoliikenneviranomaiset seudullisesti suunnittelevat ei olekaan niin suuri huoli siitä kaupunkiseudun liikenteestä se varmasti tulee järjestymään ja onnistuu uudellakin tavalla mutta tällä hetkellä suuri huoli on näiden kaupunkiseutujen välisestä liikenteestä siitä alueesta siitä maaseutualueesta joka on harvaan asuttua ja jossa tämmöinen kaupunkiseutuliikenne ei ole kannattavaa ja jonneka se ei ulotu

äkkipikaistuksissa tehdyt nettikirjoitukset tai yksittäiset uhkailut eivät täytä tämän lain tunnusmerkistöä ja hyvä niin

arvoisa herra puhemies

tämä lakiesityshän pitää sisällään sen että kansalaisuussopimus mahdollistaa toisen pohjoismaan kansalaisen oikeuden saada pohjoismaan kansalaisuus asumisen perusteella myös toisessa pohjoismaassa

monesti nämä nuorten työlomatyöt ovat matalan kynnyksen töitä ja niitä tarjolla on

poliisi on tiedustelutoiminnassaan saanut monesti selville että on valmisteilla vakava rikos johon on esimerkiksi organisoitu ammattitaitoinen rikosjoukko valmistautumassa on hankkinut välineitä tehnyt tiedustelutoimintaa kouluttautunut mutta poliisin keinot ovat olleet vähissä niissä tilanteissa

eli kun lasketaan tuota aikaa joka on pohjoismaassa asuttu niin se lasketaan yhteen eri pohjoismaiden välillä ja silloin kansalaisuus voidaan sitten saada

mutta myös se on erittäin hyvä asia että saadaan koulutettua väkeä tutustumaan suomalaiseen työelämään suomalaiseen yhteiskuntaan iso

tällä hetkellä tämmöinen maanlaajuinen bussiliikenneverkosto kattaa koko maan ja hoitaa sen joukkoliikennetarpeen näiden kaupunkiseutujen välillä

tämä sopimus tuo liikkumavaraa nykyisiin säännöksiin

keskustelu asiasta päättänyt että jos kunta otaksulakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan sota on yrityksensä pelkäsit luonto

se merkitsee siis sitä että pohjoismaiden kansalaiset asetetaan samanlaiseen asemaan tuon kansalaisuuden saamisen perusteella

onkin ollut todella outoa että rikoksen pitää ensin edetä konkreettiselle yrityksen asteelle jossa jo rikoksen kohteena olevat henkilöt ovat hengen tai terveydenvaarassa

nyt onkin erittäin tärkeätä että kun kaupunkiseudut kilpailuttavat tätä liikennettä niin otetaan huomioon tämä markkinaehtoinen liikenne joka liikennöi pidempiä välejä koska nämä vuorot ajavat pitkiä matkoja ja se matkustajakunta sen yhden liikennevuoron aikana vaihtuu moneen kertaan

perustuslakivaliokunta katsoi että tämä lakiesitys ei edellytä perustuslain säätämisjärjestystä vaan se voidaan säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä

nyt tämä lakimuutos antaa poliisille välineitä jo hyvissä ajoin puuttua tuon rikoksen estämiseksi ja sillä lailla tämä parantaa rikoksen uhrien oikeusturvaa ja on erittäin kannatettava lakiesitys

tässä käsittelyssä nousi esille ajatus tai kysymys siitä että pohjoismailla on erilaiset säännökset siitä miten kansalaisuus voidaan saada ja erilaisia aikavaatimuksia asumisen suhteen ja ne liittyvät joihinkin erityisryhmiin

elikkä yksi pitkänmatkan bussilinja palvelee montaa maaseutualuetta ja näiden kaupunkiseutujen lähialueita ja on turvattava että tämä pitkänmatkan bussiliikenne myös jatkuu tässä uudessa tilanteessa yleiskeskustelu on päättynyt pyritään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakien sisällön ja mutkaisen lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on tänään

se lisää pohjoismaiden yhteistyötä ja kansalaisten asumista ja liikkumista pohjoismaiden välillä

arvoisa puhemies

edustaja rossi tuossa nosti esille tuon puoluetukinäkökulman ja mieleeni vain muistui viime kaudelta eräs varsin huvittava episodi tässä salissa kun käsiteltiin talousarvioaloitteita vaalien alla ja tuo pitkään perussuomalaisten aloitteena ollut esitys puoluetuen leikkaamisesta kuinka kummaakaan jäi siihen pöydälle pyörimään ja edustaja oinonen joka sen oli tehnyt ei kuitenkaan sitten suuta avannut koska oli nähtävillä että vaalivoitto on tulossa ja puoluerahahanat aukeamassa niin että kyllä se tosiaan näin oli kuten edustaja rossi tässä toi esille

arvoisa herra puhemies

lain sisältöhän on se että kela voi luovuttaa rintamalisää saavien henkilöiden henkilötiedot kunnille jotta kunta sitten voi osoittaa veteraaneille noita heille kuuluvia kuntoutuspalveluita ja myös muita arjessa selviämistä tukevia palveluita

tuohon edelliseen edustaja pelkosen puheenvuoroon haluaisin jatkaa että kyllähän nuoren terveen ihmisen tehtävä on kouluttautua ja hakeutua työhön ja niitä toimenpiteitä pitää kaikin puolin edistää

itsekin toimin paikallisesti veteraanineuvottelukunnan puheenjohtajana ja siellä pohditaan juuri sitä miten tavoitetaan ne kaikki veteraanit jotka ovat palveluiden tarpeessa ja oikeutettuja siihen palveluun

minusta ei pidä aliarvioida suomalaisen äänestäjän kykyä valita ehdokkaansa ja punnita ehdokkaiden kykyä toimia edustajana

veteraanijärjestöt ovat tehneet ansiokasta yhteistyötä kuntien veteraaniyhdyshenkilöiden kanssa ja veteraanijärjestöjen kautta on saatu selville niitä henkilöitä jotka tarvitsevat palveluita

täällä on tullut esille sellainen näkemys että ikään kuin ne joilla on suuri kampanjabudjetti olisivat jotenkin huonompia kansanedustajia tai huonompia asioiden hoitajia

häneltä pitää velvoittaa jotain muutakin

haluan nostaa tässä keskustelussa esille yhden epäkohdan joka meillä edelleen on

me tässä salissa tiedämme tämä on julkista tietoa kiitos suomen avoimen vaalirahoituslain ketkä ovat tulleet tähänkin saliin isojen kampanjoiden kautta

veteraani ikäluokka on jo niin ikääntynyttä että enää näihin pitkäkestoisiin muutamien viikkojen kuntoutusjaksoihin kuntoutuslaitoksissa eivät kaikki enää jaksa lähteä ja tuo kotiin vietävien palveluiden tarve on suuri

meillähän on hyvin suuri määrä ihmisiä jotka harjoittavat ammattiaan toiminimellä

valtiovarainvaliokunta on pitänyt tärkeänä sitä että oikeuslaitokset ovat riittävästi resursoituja mutta samalla myös kiinnittänyt huomiota siihen että näihin toimintaprosesseihin täytyy kiinnittää huomiota

ei pidä ikään kuin vetää yhtäläisyysmerkkejä että isolla budjetilla tullut olisi huono edustaja

vielä siihen että jos kampanjaa tukemassa on paljon ihmisiä muitakin kuin sillä omalla rahapussilla niin onhan se suuri arvo että moni muukin uskoo siihen ehdokkaaseen kuin vain ehdokas itse eli siitähän tässä kansanvallassa on pohjimmiltaan kysymys

ei se voi olla vain niin että aina lisätään rahaa jotta saadaan lisää väkeä vaan ne prosessit ja toimintamallit pitää saada joustaviksi ja nopeiksi

tässäkään esityksessä ei vielä ratkaista sitä ongelmaa että kun kysynnän vaihtelut aiheuttavat sen että työtä ei enää ole esimerkiksi tällä hetkellä media alalla on paljon freelance toimittajia joiden työt ovat vähissä niin edelleen edellytetään sitä että tuo yritystoiminta pitää ajaa alas

sen yhteydessä on tarkoitus liikennerikosten seuraamusjärjestelmä käydä läpi

silloin ajo oikeuteen vaikuttavien rikkeiden määrää voitaisiin vähentää

silloin ikään kuin kannustetaan ihmisiä sinne työttömyysturvan piiriin mutta ei kannusteta heitä edelleen etsimään mahdollisuuksia tuohon omaan ammatin harjoittamiseen tuon toiminimen kautta

lautamiehenä toimivilta maallikkotuomareilta vaaditaan laajaa elämänkokemusta ja näkemystä ja tuon tehtävän ydin on tuoda rikosasioiden ratkaisuihin ja rangaistusten mittaamiseen sitä usein perättyä maalaisjärkeä

veteraanikuntoutusrahoja on jopa palautettu joistakin kunnista elikkä niitä rahoja jotka on varattu valtion budjetissa ja kuntien budjeteissa tähän tarkoitukseen on palautettu koska ei ole voitu osoittaa sitä tukea niille veteraaneille kun ei ole tiedetty kaikkia tarpeessa olevia

eli tämä solmu on ratkaisematta ja tähän pitää löytää ratkaisu jotta se yritystoiminta ei ikään kuin lopu sillä hetkellä täysin eikä sen harjoittamiseen ole enää niitä täysiä edellytyksiä silloin kun työttömyysturvan piiriin tullaan

tämä lautamiesjärjestelmä vaikkakin sen toimintaa on tässä aikaisempina vuosina supistettu on edelleen tärkeä osa meidän oikeusjärjestelmämme rangaistuksen mittaamismenettelyä

arvoisa herra puhemies

mielestäni tämä on erittäin hyvä lakiesitys ja voin sitä aidosti kannattaa

nyt kun tämä vankien siirtoa koskeva ongelma rangaistuksen suorittaminen omassa kotimaassaan tämän puitepäätöksen myötä euroopan unionin alueella menee oikeisiin uomiinsa ja oikeaan suuntaan niin voisi ikään kuin lähetekeskustelunomaisesti kannustaa oikeusministeriötä valmistelemaan sen suuntaisia toimenpiteitä että lähtökohtaisesti ulkomaan kansalainen suorittaisi rangaistusta kotimaassaan ja näitä ratkaisuja lähdettäisiin hakemaan näiden eun ulkopuolisten maiden kanssa kahdenvälisillä sopimuksilla

iän myötä tuo elämänkokemus usein lisääntyy ja se on tässä menettelyssä alistettavissa sitten yhteiskunnan hyväksi

yksi asia jäi mieltäni vaivaamaan kun ministeri sanoi että tulevat hallitukset ja tulevat eduskunnat tekevät sitten omia uudistuksiaan ja edustaja kiljunen täällä mielestäni aivan oikein totesi että vaalijärjestelmä ei voi olla suomessa sellainen että joka eduskunta ja joka hallitus sitä muokkaa

voi myös miettiä tavallaan sitä ikärajaa minkälainen ristiriita tulee esimerkiksi tällä hetkellä tulossa olevien presidentinvaalien suhteen

näissä tehtävissä toimineille ei ole kaikille myönnetty rintamatunnusta ja nyt alkaisi olla kiire jo hoitaa tämäkin asia kuntoon ja myös näiden henkilöiden jotka silloin nuorina lapsina olivat mukana puolustamassa isänmaata ja antamassa tärkeän panoksensa sen eteen kuntoutusasiat ja etuasiat kuntoon

valtakunnan päämieheksikin voi pyrkiä iäkkäämpänä kuin lautamieheksi ja tämän kaltainen ikärasismi olisi syytä kitkeä pois

voisi olla jopa niin että jos ei näitä sopimuksia sitten synny niin voisi harkita ostopalveluna tämän vankilapalvelun rangaistuksen hankkimista sieltä vangin kotimaasta koska joka tapauksessa näitä kustannuksia suomelle näistä vangeista koituu ja voisi olettaa että kustannukset voisivat olla pienemmät monessakin lähtömaassa

ja liittyen tähän kielitaitokokeeseen ja sen vaatimiseen taksinkuljettajalta on syytä ottaa huomioon se että taksinkuljettajan on suoritettava taksinkuljettajan tutkinto nyt jo tälläkin hetkellä suomen tai ruotsin kielellä ja jotta tuon voi läpäistä niin kyllä siinä kielitaitoa silloin pitää olla täysin ummikkona ei taksinkuljettajaksi pääse

silloin jos palvelu ei ole sen mukaista kuin mitä halutaan niin palautetta tulee antaa taksitarkastajille ja taksiluvan haltijoille

tuon raportin myötä kiinnitettiin huomiota siihen että tehdään vastuullisia muutoksia tässä ulkomaalaispolitiikassa varsinkin niitä väärinkäytöksiä kohtaan tiukentavia toimia joilla puututtiin tähän turvapaikkaturismiin ja tänä päivänä tämän työn tulokset ovat nähtävissä

kuljettajien toimintakyky kielitaito ja paikallistuntemusosaaminen ovat niitä asioita jotka myös kuuluvat luontevasti taksiluvan haltijan ja työnantajan velvoitteisiin

nämä aiheettomat turvapaikkahakuprosessit ovat vähentyneet ja nuo luvut ovat selvästi alentuneet

tästä lääkärintarkastusvaatimuksesta voisi huomioida sen että eun vaatimushan on että se on viiden vuoden välein ja meillä nyt esitetään että kahden vuoden välein eli se on vielä tiukempi

myös kun on nämä epäilyt siitä että nyt kun taksinkuljettajan yläikärajaa nostetaan niin se veisi työpaikkoja sitten nuorilta niin tuossa valiokunnan käsittelyssä saimme sellaisen selvityksen että tämä ei ole sellainen uhka joka olisi realisoitumassa koska hyvin harva ikääntynyt kuljettaja aikoo jatkaa ammatissaan

tämä sopimus tiukentaa niin kuin tuossa sanotaan hallituksen esityksen mukaan tätä linjaa niin että suomen alueella oleskelevat henkilöt jotka laittomasti suomessa oleskelevat tulee voida poistaa mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti maasta

tuohon edustaja niikon edelliseen puheenvuoroon viitaten hyväähän tässä budjetissa on se että kertausharjoituksen määrää ja maastovuorokausien määrää vihdoin päästään hiukan nostamaan

ja vielä arvoisa puhemies tähän lopuksi

tämä sopimus suomen ja kosovon välillä helpottaa maasta poistamisen käytännön toimia koska siinä määritellään nämä takaisinoton periaatteet ja menettelytavat

arvoisa rouva puhemies

on erittäin helppo yhtyä näihin aiempiin puheenvuoroihin joissa tuotiin esille nämä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vanhenemisajat

kesä on semmoista sesonkiaikaa myös takseilla kun tarvitaan lomatuuraajia on isoja tapahtumia joten ihan työvoiman saannin kannalta on hyvä että tämä laki tulee voimaan jo ennen kesäsesonkia

se tarkastelu on tärkeä asia koska niin kuin täällä todettiin nämä traumat monesti tulevat esille vasta vanhemmalla iällä ja se patoutunut tuska ja vääryys mikä on siellä ihmisen sisällä tulee sitten voimakkaana esiin myöhemmin ja sen takia olisi tärkeätä että näitä vanhentumisaikoja tarkastellaan

kyllä puolustusvoimille on turvattava mahdollisuus lakisääteisten velvoitteidensa kehittämiseen ja toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen ja se vääjäämättä tarkoittaa lisärahoitusta puolustusvoimien toimintaan seuraavalla vaalikaudella

mutta kysyn ministeriltä mitä haasteita arktisen alueen merkityksen kehittyminen tuo puolustusvoimien toimintaan sen materiaalihankintoihin ja budjetointiin seuraavina vuosina

tuossa aloitteessa viitataan siihen että on monia lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia joissa minimirangaistus on sakkoja ja silloin tämä aiempi hyvä lainsäädäntö siitä että lasten parissa työskentelevien rikosrekisterit tarkistetaan kun aikaa työt työtä mesitehtäviin

nyt käsittelyssä oleva lakiesitys parantaa harmaan talouden selvitysyksikön toimintaedellytyksiä

harmaan talouden selvitysyksikön tehtävänähän on ei suinkaan tutkia talousrikoksia vaan sen tehtävänä on edistää harmaan talouden torjuntaa tuottamalla ja jakamalla sellaista tietoa ja aineistoa joka tähän harmaaseen talouteen ja sen torjuntaan liittyy

onko teillä tietoa siitä miten hyvin on toiminut tämä lainkohta että nämä rikosrekisteriotteet tarkistetaan ja kuinka paljon sieltä on tullut esille niitä tapauksia joihin on täytynyt puuttua

yksikön tehtävänä on myös muodostaa ja tehdä ilmiöselvityksiä harmaan talouden alalla ja talousrikollisuudessa olevista ajan ilmiöistä ja sitä kautta edistää verohallinnon ja muun muassa poliisin talousrikostutkinnan toimintaedellytyksiä

sen takia on tärkeää että yksiköllä on laaja tiedonsaantioikeus ja parhaiten ja nopeimminhan se tiedonsaanti sujuu silloin kun on suora käyttöoikeus näihin tietojärjestelmiin joita esimerkiksi verohallinnossa on ja siitä tässä esityksessä nyt on kysymys

arvoisa herra puhemies

tämä tulevaisuuden oppiminen on erittäin tärkeä keskustelunaihe ja se mihin koulu ja opetus kaiken kaikkiaan suomessa suuntautuvat

viime aikoina on puhuttu paljon koulutusviennistä ja siitä miten tämä erinomainen suomalainen koulutusjärjestelmä saataisiin myös vientituotteeksi

kansainvälistymisen myötä tietysti on luonnollista että harmaa talous on kansainvälistynyt siellä etujoukoissa

yksi asia joka rajoittaa sitä on se että meillä ei ole riittävästi kielitaitoisia opettajia ja olenkin pohtinut sitä tulisiko suomessa perustaa englanninkielinen opettajankoulutusohjelma jossa suomalaiset opettajat voisivat opiskella englannin kielellä opettajiksi mutta myös niitä koulutusohjelmia voitaisiin sitten myydä ulkomaisille opiskelijoille

liikenne ja viestintävaliokunta on käsitellyt sähköisen median viestintäpoliittista selontekoa syksyn aikana varsin perusteellisesti eri näkökulmista ja tehden hyvää yhteistyötä myöskin ministeriön suuntaan

harmaa talous nakertaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusta ja julkista taloutta ja sen vuoksi on hyvin tärkeää että siihen puututaan ja haetaan koko ajan keinoja miten harmaan talouden tutkintaa ja tätä ilmiötä pystytään hallitsemaan

olisi varmaan ihan tarpeen lisätä sitä

sitten eräs asia joka itseäni häiritsee

me ajattelemme niin että meidän koulutusjärjestelmämme on kaikkein paras ja meillä on ikään kuin suljettu koulutusjärjestelmä

pääministeri kataisen hallitus on jatkanut määrätietoista työtä harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseksi ja tukee sillä lailla rehellistä ja laillista yritystoimintaa ja myös tervettä kilpailua

ihan viime päivinä on keskusteltu jälleen kerran kansainvälisistä yksityiskouluista mutta me olemme sulkeneet tämän oman koulutusjärjestelmämme niin tiukasti että esimerkiksi yksityiskoulun perustaminen tähän maahan on lähestulkoon mahdotonta ja se sulkee pois mahdollisuuksia tuoda myös muita hyviä oppimiskäytäntöjä maamme ulkopuolelta suomeen

uusien jakelukanavien kuten internetin käyttö lisääntyy jatkuvasti ja tekniikka kehittyy

uudenlaiset palvelut haastavat perinteistä mediaa ja tiedonvälitykseltä vaaditaan aivan erilaista nopeutta kuin aiemmin

konkreettisia esityksiä on tulossa muun muassa majoitusalalla jossa tarkoituksena on luoda kassajärjestelmä jossa estetään kassan ohi myynti

rakennusalalle on tulossa tilaajavastuulaki se tiukkenee

tässä neljännen lisätalousarvion keskustelussa on ollut hyvin vilkas energiapoliittinen painotus ja ihan lyhyesti tuohon energiakeskusteluun vielä kommentoin

pitäisikö mennä enemmän tämmöiseen näyttötutkintoon perustuvaan oppimisen arviointiin ja antaa mahdollisuus oppia myös muualla kuin fyysisesti siinä koulussa

veronumero otetaan kuvallisissa henkilökorteissa käyttöön vielä tämän vuoden aikana ja työmaiden työntekijätietojen ja urakkatietojen kuukausi ilmoitus verohallinnolle on tulossa voimaan

kiitos puhemies

lähienergia on se jonka tuottamista ja käyttöä pitää tukea ja niitä linjauksia hakea joilla lähienergian käyttöä voidaan edistää

tästä voisin sitten jatkaa vielä ammatillisiin opintoihin ja olen vahvasti sitä mieltä että tulevaisuudessa meidän tulee suunnata enemmän siihen että opitaan työpaikalla opitaan siellä ammatissa eikä niin että käydään koulutus ja sen jälkeen ollaan ikään kuin valmiita työelämään

arvoisa puhemies

tässä hallituksen esityksessä on kysymys siitä että tieliikennelakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi luku tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottoa varten

selonteon näkökulma tulevaisuuteen on huomattavan pitkä erityisesti ottaen huomioon tekniikan ja muun toimintaympäristön muutoskehityksen nopeuden tällä hetkellä

se koskee niin metsähaketta puuta oljen hyötykäyttöä kuin esimerkiksi hevosen kuivikelannan hyötykäyttöä jonka puolesta olen pitkään puhunut ja toivon että se viimein jossain vaiheessa saadaan kiinteistökohtaisiin kattiloihin lähienergiana hyödynnettäväksi

kuljetusala on erittäin suurissa ongelmissa ja kannattavuusongelmissa

tämä esitys on hyvä siinä mielessä että se jouduttaa käännytyksiä siinä tapauksessa kun henkilö itse vapaaehtoisesti haluaa tätä mahdollisuutta käyttää

tästä syystä valiokunta pitää välttämättömänä painottaa kehityksen jatkuvan seurannan sekä asetettujen tavoitteiden ja aikataulujen välitarkastelujen merkitystä

tämä hallituksen esitys perustuu euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönotosta ja tavoitteena on hakea yhteisiä järjestelmiä jotka sopivat yhteen kansainvälisesti kun älykästä liikennettä kehitetään ja sen sovelluksia kehitetään niin että nämä järjestelmät ovat jäsenvaltioiden välillä yhteneväiset

sen alan kilpailukykyä vääristää harmaa talous ja onkin toivottavaa että kuljetusalan harmaan talouden ongelmiin tuodaan esityksiä jotta sielläkin tuo laillinen terve kilpailu säilyy ja toimintaedellytykset ovat olemassa

haluan kiinnittää huomiota muutamaan asiaan

mutta sitten tästä keskustelusta muutoin

valiokunta katsoo mietinnössään että sähköisen median tulevaisuudesta tehtävien päätösten keskiössä tulee olla katsojan ja kuulijan asema ja heihin kohdistuvat kustannus ynnä muuta

täällä vedettiin aika lailla mutkia suoriksi varsinkin tuossa edustaja tiilikaisen puheenvuorossa jossa hän vyörytti lähestulkoon kaiken syyn tästä maailmanlaajuisesta vaikeasta taloustilanteesta suomen teollisuuden rakennemuutoksesta ja sitä seuraavasta huonosta työllisyystilanteesta

tuo pääsy avovankilaan suorittamaan rangaistusta on ikään kuin luottamuksenosoitus mutta samalla myös harjoittelua vastuuseen vapauden vastuuseen joka sitten koittaa sen rangaistuksen suorittamisen jälkeen

yksi asia jonka haluan vielä tähän keskusteluun tuoda on se että kun viranomaisten yhteistyötä tehostetaan ja tiedonsaantia keskinäistä tiedonvaihtoa tehostetaan tulisi myös nopeuttaa prosesseja takavarikkomenettelyissä niin että vakuustakavarikoihin saataisiin näitä taloudellisia takavarikkoja tehtyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kun talousrikostutkinnan prosessi lähtee liikkeelle koska omaisuusarvothan ovat ne joilla tätä harmaata taloutta pyöritetään

arvoisa herra puhemies

tällä ehdotetulla lakimuutoksella ei ole esityksen mukaan välittömiä taloudellisia vaikutuksia

nyt on tykki esillä eli tämä tietoyhteiskuntakaarihan on saanut tuon tykki lyhenteen jolla tätä valmistelua on kutsuttu tietoyhteiskuntakaaren valmistelun aikana

vaikutukset

valiokunta pitää erityisen tärkeänä että kansalaisilla on tasavertaiset mahdollisuudet käyttää sähköistä mediaa ja myös riittävästi valinnanvaraa laadukkaiden palvelujen ja sisältöjen suhteen

valiokunta pitää tärkeänä että älyliikenteen käyttäjille tuomia hyötyjä ja alan liiketoimintamahdollisuuksia pyritään hyödyntämään tehokkaasti

hän vyörytti kaiken syy lähestulkoon nykyhallituksen syyksi ja mitätöi täysin hallituksen toimet talouden tervehdyttämiseksi joita kyllä on tehty

eli se on myös luottamuksenosoitus mutta se edellyttää vangilta myös sitä että ansaitsee sen luottamuksen tähän avovankilassa rangaistuksen suorittamiseen

on mittava työ jo tähän asti että tietoyhteiskunnan sähköisen viestinnän lainsäädäntöä on koottu yhteen näin mittavassa kokonaisuudessa

onkin erityisen tärkeätä että suomessa toimitaan nyt aktiivisesti ja nopeasti tällä kehittyvällä alalla jotta nämä älyliikenteen sovellutukset ja järjestelmien kehittämiset saadaan suomessa tuotteistettua liiketoiminnaksi ja hyödynnettyä esimerkiksi suomessa tällä hetkellä käytössä olevaa erittäin korkeaa osaamista ja kapasiteettia it sektorilla

viime aikoina avovankiloista karkaamiset ovat lisääntyneet huomattavasti ja tuosta karkaamisesta avovankilasta on tullut ikään kuin loma josta ei tarvitse tehdä edes loma anomusta kun lähtee kävelemään sieltä tarpeen tulleen tai kun siltä tuntuu

valiokunnan näkemyksen mukaan perinteisen television rooli tulee säilymään vahvana pitkään

tulisiko harkita jonkinlaista karenssia silloin kun henkilö vapaaehtoisesti käyttää tätä maastalähtöä ja lähtee täältä